mielenterveysongelmista kärsivien suuren määrän lisäksi suurta huolta aiheuttaa niiden kohdistuminen sekä lapsiin ja nuoriin että työhistorian alkupäässä oleviin henkilöihin

kun itse tulen tuolta väylän varresta ja sukukuntaa on myös ruotsin puolella niin myös oma serkkuni ruotsin puolelta halusi ostaa kelalta tämän pakkauksen katsoi sen niin merkittäväksi ja arvokkaaksi tämän sisällön

selvitysmies mika vuorelan vastikään valmistuneen selvityksen mukaan tilanne voisi kuitenkin olla aivan toinen

miten kohennatte tässä suhteessa perheitten asemaa

se onnistuikin ensimmäisen lapsen kohdalla mutta jostakin syystä jälkimmäisen kohdalla ei enää

pidän tätä esitystä tärkeänä

marginaalinen kysymys sinänsä niin kun on puhuttu ei koske kovin montaa henkilöä mutta kyllä minä lähden siitä lähtökohdasta että suomi on tasa arvoinen maa ja se koskee myös näitä ulkomailta tulevia raskaana olevia äitejä

tuttavapiirini kokemusten mukaan tämä on kuitenkin mielenterveyskuntoutujalle helpommin sanottu kuin tehty

asenneongelmien ja työelämän joustamattomuuden vuoksi harva työnantaja suostuu palkkaamaan mielenterveyskuntoutujaa

hallitus yritti ensin yhteiskuntasopimusta joka kariutui koska se olisi kohdellut kovimmin matalapalkka ja vuorotyötä tekeviä naisvaltaisia aloja joilla rahallinen menetys olisi ollut suhteellisesti suurin

lisäksi hoito ja muissa tukimahdollisuuksissa on suuria puutteita jotka osaltaan vaikeuttavat töihin paluuta

lipposen tekemää aloitetta kuntoutussuunnitelman tekemiseksi kannatettavana

toivon aloitteen käsittelylle menestystä

kaikki esitykset toteutetaan pakkolailla jota yleensä käytetään maissa joissa demokratia ottaa ensiaskeliaan siis suomessa jossa kahden vuoden kuluttua vietetään demokratian ja kansanvallan satavuotisjuhlaa

arvoisa herra puhemies

valtioneuvoston maaseutupoliittisessa selonteossa eduskunnalle on monia asioita joita on tärkeä edistää

hallituksen lääkkeet ovat kovat

se mitä kunnissa tarvitsemme on matalan kynnyksen palveluun ohjausta yhdeltä luukulta

olen tottunut kunnioittamaan tuota kainuun miestä edustaja korhosta mutta toivon kyllä että ette puhu muunneltua totuutta tai vääristele sanomisia

siellä kartoitetaan palvelun tarve niin kotisairaanhoito siivous kuin muut palvelut samalla asumisjärjestelyt käydään läpi käydään läpi kelan tuet joihin tämä henkilö on oikeutettu apuvälinetarve

ei ole kysymys siitä etteikö kiinnosta että tulee rovaniemelle mutta ei pidä luoda vääriä mielikuvia että ikään kuin nyt taivas aukeaisi tämän johdosta jos ei ole tulossa lisää työpaikkoja tai ei ole tulossa lisää verotuloja

se aiotaan käyttää päällysteiden ja siltojen korjaukseen

samalla kun laadimme tätä tiukempaa sääntelyä tarvitsemme myös parempaa valvontaa

matkailu on yksi lapin kärkitoimialoista ja työvoimavaltaisena alana sen aluetaloudellinen merkitys on suuri

kyllähän liikenne luo kasvua ja elinvoimaa samoin kuin liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilymisen mahdollistajia

koska mahdollistetaan ennakolta ilmoittamattomat käynnit hoitolaitoksissa

lapin matkailun vahva painottuminen jouluun ja talvikauteen näkyy siinä että iso osa työpaikoista on sesonkiluonteisia

niiden täytyy tuoda myös konkreettista hyötyä

meillä kaivokset matkailu ja metsäteollisuus kaipaavat hyviä yhteyksiä

arvoisa herra puhemies

siten joukossa on paljon perheellisiä jotka tarvitsevat työskentelykunnaltaan paljon erilaisia palveluita päivähoidosta koulupalveluihin ja terveydenhuoltoon

arvoisa herra puhemies

täytyy ihmetellä tätä perussuomalaisten kannanottoa tästä laitoshoidosta ja vääristelevää tietoa koska joka tapauksessa oikeaakin tietoa on ollut tässä koko ajan keskustelun kuluessa tarjolla

arvoisa rouva puhemies

toimin lapin muistiliiton hallituksessa ja tämä on meidän lääkärijäsenemme aloitteesta syntynyt ajatus johon hän on törmännyt käytännön elämässä

arvoisa herra puhemies

täytyy sanoa että esimerkiksi eläkeläisliittojen etujärjestön puheenjohtaja keskustalainen arvostamani hannes manninen antoi lausunnon

omalta osaltani haluan kiittää hallituksen panostuksia pohjoisen teollisuuden hyväksi

sekä mökkien suuren määrän että lapin matkailun ulkopaikkakuntalaisten sesonkityöntekijöiden määrän vuoksi tulisi mahdollistaa kaksoiskuntalaisuus

pääministeri tuossa edellä puhui kuinka meidän on rakennettava uusi suomi ja siihen on lapissa tartuttu

tuossa valiokuntakäsittelyn aikana mietimme yksittäisiä poikkeuksia verovelvollistahoon esimerkiksi näitten laitoshoidoissa olevien vammaisten tai muitten erityisryhmien osalta mutta tämä rajaaminen kyllä osoittautui vaikeaksi ja lähestulkoon mahdottomaksi

myöhemmin avioituneet pitivät suomen kansalaisuutensa

kunnallisvero tulisi voida jakaa loma asunnon omistajan tai haltijan kotikunnan ja loma asunnon sijaintikunnan kesken sekä vastaavasti sesonkityöläisten kummankin asuinpaikkakunnan kesken

aloitteen pääasiallinen sisältö on se että aloitteen tarkoituksena on laajentaa edunvalvontavaltuutuksen tekemismahdollisuuksia tilanteissa joissa henkilön lähipiiri on esteellisyyssäännösten vuoksi estynyt toimimaan henkilön valtuuttamana edunvalvojana

kun pekkarinen täällä kysyi niitten keinojen perään sitten niin kyllä täytyy sanoa että tässä uudistuksen toteuttaminen edellyttää luonnollisesti panostuksia kotiapuun tehostettuun palveluasumiseen omaishoitoon ja kaikkiin näihin

osa oli paennut saksaan

laissa edunvalvontavaltuutuksesta säädetään valtuutuksesta jonka valtuuttaja on määrännyt tulemaan voimaan siinä tapauksessa että hän tulee sairauden henkisen toiminnan häiriintymisen heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan eli kyseessä on niin sanottu edunvalvontavaltuutus

neuvostoliittolaisten johtama valvontakomissio arvosteli tästä suomalaisia

tällaisen kaksoiskuntalaisuuden vaikutukset tulisi lisäksi huomioida nykyistä paremmin kunnan saamien valtionosuuksien määräytymisessä

hallituksen ulkoasiainvaliokunta päätti silloin ministeri enckellin johdolla internoida myös vaimot ja lapset nekin naiset jotka olivat suomen kansalaisia

vastaavasti mökkiläisen ja sesonkityöläisen vaikuttamis ja osallistumismahdollisuuksia kakkoskunnan päätöksentekoon tulee parantaa

outokummun investoinnit ovat mittavat ja viime viikolla siellä vihittiin ferrokromin laajennus ja voi sanoa että tältä osin ainakin jaloterästehtaan osalta teollisuudessa menee vielä hyvin

selonteossa huomioidaan lisääntynyt kakkosasuminen ja palveluiden tarvetta korostetaan mutta käytännön toteutusmallit puuttuvat täysin

tosiaan turismissa kaivosteollisuudessa energiakysymyksen kaupan osalta on paljon potentiaalia ja uskon että sitä kautta niitä työpaikkoja syntyy

heidän vaatetuksensa oli puutteellinen leiristä puuttui myös hyötytavaroita

lopuksi nostan esille poronhoidon merkityksen lappilaisille ja erityisesti saamelaisille koska se on selonteossa kovin vähäisellä huomiolla

ainoa asia johon he olivat syyllistyneet oli rauhan oloissa rakastua suomessa asuvaan ulkomaalaiseen mieheen ja muodostaa perhe hänen kanssaan

eun maatalouden tukijärjestelmällä on ollut erittäin paljon merkitystä saamelaisten poronhoidossa eikä yksin tukijärjestelmällä vaan laajemminkin eun määräyksillä

tätä perustellaan sillä että käytännön elämässä on ilmennyt tilanteita joissa henkilölle jonka toimintakyky on alentunut ei lähipiiristä löydy sopivaa luonnollista henkilöä jonka kanssa edunvalvontavaltuutus voitaisiin tehdä ja esteellisyys on monesti näissä tilanteissa syy siihen ettei sopivaa henkilöä löydy lähipiiristä

ylen alueellisella tv ja radiotoiminnalla on suuri merkitys identiteetin vahvistajana ja monipuolisen ja kattavan alueellisen viestin ja tiedonvälityksen takaajana

eduskunnan valiokunnat ovat lausuneet useita kertoja ja esittäneet saamelaisten kulttuurin ja poronhoidon turvaamisen huomioimista

viisi vuotta olen ollut poliitikkona ja voin sanoa että eniten olen saanut palautetta ylen ohjelmistossa nimenomaan esimerkiksi saamenkielisen unna junnan osalta ja toivon että tämä lastenohjelma säilyisi tuotannossa jatkossakin koska se on erityisen tärkeää kielen säilyttämisen kannalta

toisaalta on tilanteita joissa henkilö ei lähipiiristään lainkaan löydä luonnollista henkilöä jota voisi ylipäänsä ajatella valtuutetun tehtävään

hallituksen antamaan lisäbudjettiesitykseen sisältyy määräraha korvauksen maksamiseksi jatkosodan jälkeen internoiduille siviilihenkilöille

arvoisa rouva puhemies

tukijärjestelmiä olisi kehitettävä sellaisiksi että ne tukevat saamelaisten poroelinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia harjoittaa kulttuurimuotoonsa kuuluvaa poronhoitoa ja saada siitä riittävä toimeentulo sekä mahdollistaa koko perheen mukanaolo elinkeinonharjoittamisessa

näille ihmisille jotka joutuivat internointileirille jatkosodan jälkeen maksetaan vihdoin korvauksia ja samalla myönnetään että aikoinaan tehtiin virhe ja toimittiin kohtuuttomasti näitä henkilöitä pääosin naisia ja lapsia kohtaan

lakivaliokunnassa tätä asiaa käsiteltäessä kiinnitimme erityistä huomiota siihen että hedelmöityshoitolakiin ei lakiesityksessä esitetä muutosta joka mahdollistaisi sen että samaa sukupuolta oleva aviopari saisi hedelmöityshoitoja parina

tällöin on ilmennyt tulkintaongelmia koskien sovellettavaa lakia sillä kun esteellisen valvojan tilalle määrätään edunvalvoja tilanteeseen sovelletaan holhoustoimilakia

ennemmin kuulisin kyllä terveisiä lapin mummolta kuin lauttasaaren mummolta rovaniemellä tätä radiota kuunnellessani

erityistä huolta on kannettava nuorten mahdollisuuksista jäädä harjoittamaan poronhoitoa tarvitsematta muuttaa pois saamelaisalueelta

inhimilliseltä kannalta katsoen keskeisin ongelma lienee kuitenkin se ettei henkilö edellä mainituissa tilanteissa toimintakykyisenä ollessaan voikaan toivotulla tavalla loppuun asti itse säännellä valtakirjalla taloudellisten tai henkilöään koskevien asioiden hoitamista

toivoimme myös valiokuntana sitä että näitä hedelmöityshoitolain muutostarpeita jatkossa arvioidaan kiinnittäen erityistä huomiota vanhemmuuteen ja lapsen asemaan liittyviin kysymyksiin

kuten viime vaalikaudella kollegani edustaja jacob söderman on todennut maamme tulee eurooppalaisena sivistysvaltiona tunnustaa tekemänsä vääryys ja hyvittää heidän kärsimyksensä ja menetyksensä kunniallisella tavalla

edellä mainitut tilanteet kuormittavat tarpeettomasti hallintoa johtuen ylimääräisestä päätöksenteosta valmisteluineen niin lupa asioissa kuin edunvalvojan määräämisasioissa ja myös oikeuslaitos kuormittuu edunvalvojan määräämiseen liittyvissä tuomioistuinprosesseissa tilanteissa joissa valtuutettua ei ole löytynyt mutta toisaalta toimintakyky on siinä määrin laskenut että apua asioiden hoitamiseen tarvitaan

lisäksi valiokuntana kiinnitimme erityistä huomiota lisääntymiskyvyttömyyttä koskevaan vaatimukseen transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetussa laissa josta suomi on saanut huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeuselimiltä

lausuimme valiokuntana että tämä ei liity avioliittolain muutokseen eikä sitä näin ollen ole mahdollista toteuttaa nyt käsiteltävänä olevan esityksen yhteydessä

tutkijat ja asiaa selvittänyt maistraattien valtakunnallinen prosessikehittämistyöryhmä ovat esittäneet että tilanteessa voisi soveltaa edunvalvontavaltuutuksesta annettua lakia mutta tämä vaatisi muutoksen lakiin edunvalvontavaltuutuksesta

mutta katsoimme samalla että sen saaman selvityksen valossa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muutostarpeiden kokonaistarkastelu on kuitenkin aiheellista

meillä on lukuisa määrä tutkimuksia siitä että lapselle on tärkeintä että hänellä on yksi aikuinen rakastava vanhempi ainakin yksi oli se sitten kumpaa sukupuolta tahansa

jos valtuutettu on sairauden tai esteellisyyden vuoksi tai muusta syystä tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä eikä valtuuttaja ole nimennyt varavaltuutettua käräjäoikeus tai valtuutetun pyynnöstä holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan valtuutetun tehtäviin soveltaen mitä holhoustoimesta annetussa laissa säädetään sijaisen määräämisestä edunvalvojalle

suon kyllä myötätuntoa kaikkia lapsia kohtaan joille on käynyt näin

tällä hetkellä lapin liikenteessä on pullonkauloja ja se estää alueen kehittymistä entistä vetovoimaisemmaksi niin kotimaisten kuin ulkomaisten matkailijoiden elinkeinoelämän ja yrittäjien sijoittautumisen kuin muidenkin alueen toimijoiden osalta

hyvän liikennepolitiikan perustana ovat pitkäjänteinen suunnittelu ja riittävät määrärahat

liikennehankkeita puntaroitaessa tulee huomioida liikenneturvallisuus ympäristönäkökohdat sekä elinkeinoelämän toimintaedellytykset

ainakaan määrärahojen tason osalta hallituksen liikennepolitiikka ei vastaa näihin haasteisiin

kaupunkiseudut kasvavat ja synnyttävät uusia liikennejärjestelytarpeita ja lapin tiestö jää kiristyvässä kilpailussa lapsipuolen asemaan

tämä uusi valtion kokonaan omistama leijona catering aloittaa ensi vuonna

alueellisia investointeja voidaan toteuttaa vain nimeksi ja tämän vuoksi kunnostusta ja päällysteitä kaipaavien sorateiden lista onkin eri puolilla lappia mittava

sinänsä tämä yhtiöittäminen kyllä mahdollistaa toiminnan kehittämisenkin mutta kyllä kritiikin siemen löytyy täältä palkka alesta ja työehtojen heikentämisestä

tämän lisäksi kaivattaisiin kipeästi uusia kevyen liikenteen väyliä

oikeusministeri braxin johdolla toiminut työryhmä kartoitti perustuslain toimivuuteen ja muutostarpeisiin liittyviä kysymyksiä

myöskään valtion ensi vuoden talousarvio ei tuo helpotusta nykyiseen tilanteeseen

tasavallan presidentin toimivaltaan liittyvät kysymykset kuten ulko ja turvallisuuspoliittinen päätöksenteko suomen edustajat eurooppa neuvostossa puolustusvoimien ylipäällikkyys hallitusten esitysten antaminen sekä ministeriöiden kansliapäälliköiden nimittäminen olivat työryhmän työssä vahvasti esillä

tämän yhtiön palvelukseen siirtyvien työntekijöiden edut heikkenevät tuntuvasti osin neljän vuoden siirtymäajan jälkeen ja osin heti

arvoisa herra puhemies

perustienpidon määrärahojen niukkuus näkyy myös siltojen huonona kuntona

itse tulen lapista missä saavutettavuuskysymykset ovat elintärkeitä voi sanoa ja lentoliikennettä on sen vuoksi kehitettävä

se oli hyvä asia ja päätös lapin työllisyyden kannalta

rautatieliikenteen osalta on ensiarvoisen tärkeää kolarin radan kunnostaminen ja sähköistäminen sekä radan jatkaminen kolarista ylläsjärvelle ja edelleen kittilään ja leville

esimerkiksi valtion uusimmassa yhtiössä meritaidossa joka oli miesvaltainen ei palkkoja ja työsuhteen ehtoja heikennetty

yritysten verovähennysoikeuden poistamisella on ollut dramaattisia vaikutuksia kuluvana keväänä ja tuntuvat negatiiviset vaikutukset lapin matkailukeskusten ohjelma ja ravintolapalveluyrityksille ja on hyvä että hallitus on ottanut nämä matkailuyrittäjien viestit ahdingosta tosissaan eivätkä ne ole kaikuneet kuuroille korville

junaliikenne palvelisi erityisesti kotimaan asiakkaita

perustuslakiin on aiheellista tehdä muutoksia vain riittävän pitkän seurannan ja harkinnan jälkeen ja ainoastaan sellaisten epäkohtien ilmetessä joita ei muilla keinoilla voi ratkaista

yhteyden rakentamisesta on käynnistymässä usean eri tahon yhteistyönä toteuttama selvitystyö joka toivottavasti antaa pontta hankkeelle

vaikka tämä poukkoileva veropolitiikka ei ole kenenkään etu pidän kuitenkin hyvänä sitä että hallitus on valmis tunnustamaan virheensä ja myös tekemään tarvittaessa korjausliikkeitä

jos pajalan ja kolarin kaivoshanke tapulivuomassa stora sahavaarassa ja hannukaisessa lähtee suunnitelmien mukaisesti käyntiin tulee olemassa oleva ratayhteys satamaan tarpeeseen

tässä ei arvioida olevan vaikutuksia eri sukupuolien kannalta

näitten kaivosten osalta on hyvä että nyt siitä tehdään kokonaisselvitys koska tällä hetkellä ongelmana on se että kaivosyhtiöt ovat teettäneet konsulttivoimin näitä selvityksiä jolloin vertailtavuus on erittäin huono

naisvaltaisessa toiminnassa valitaan siis palkkadumppauksen tie mikä on myös kolmikantaisen samapalkkaohjelman näkökulmasta hyvin vahingollista ja voi sanoa että tämä lakiesityksen tasa arvovaikutuksen arviointi on ollut kyllä heikkoa

luonnollisesti pohjoisen ihmisenä olisin toivonut että tähän kasvu ja työllisyyspakettiin olisi leivottu sisään nämä soklin rautatie ja liikenneinvestoinnit mutta toivon että uusi kunta ja liikenneministeri risikko ottaa asiakseen ajaa tätä voimalla eteenpäin

kolarin rata tukee sitä että rikaste saadaan kemin satamaan ja sieltä edelleen markkinoille